jokin aika sitten olimme eduskunnan delegaatiossa latviassa riiassa sitä on jo täällä jopa salissa kehuttu kuinka hyvin latvia tapaus on hoidettu imfn ehdoilla

pahan näköisesti kansaa on köyhdytetty ja erittäin moni latvian nuori on muuttanut jo nyt tähän mennessä irlantiin ja britanniaan ennen muuta ja moniin muihinkin maihin

eivät nämä ehdot ole semmoisia jotka vasemmistolaisille sopivat hyväksyttäviksi koska ne myöskin leikkaavat ostovoimaa ja työttömyys kasvaa rajusti

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen sanoi täällä iltapäivällä debatissa että sosialidemokraattien kritiikki nyt harjoitettavaa politiikkaa kohtaan on väärä koska politiikan peruslinja jatkuu ennallaan

oikeassa hän oli siinä että politiikan peruslinja on ollut varsin samanlainen jo useamman hallituskauden ajan

siitä huolimatta tätä peruslinjaa ei voi kiitellä koska se on aiheuttanut tietyn kehityssuunnan johon me vasemmalla olemme tyytymättömiä

rajala oli puheenvuoronsa perusteella aika tyypillinen esimerkki tässä eduskunnassa siitä että ei ole minkäänlaista tietoa mitä se työelämä oikeasti tänä päivänä on

silloin tuli lama ja siitä lähtien on myös politiikan sävyssä ollut se piirre että tasa arvon tavoittelua ei ole enää pidetty entiseen tapaan keskeisenä lähtökohtana

tähän kielteiseen kehitykseen vaikuttaa keskeisesti se että perusturvan kehittäminen tässä maassa jäi lamavuosiin

sen jälkeen perusturva on jäänyt erittäin pahasti jälkeen reaalipalkkojen kehityksestä osinko ja optiotuloista sitten puhumattakaan

minusta se on hälyttävää että tällainen on päässyt tapahtumaan ja että tähän ei vieläkään puututa

se on täysin mahdollista tässä tilanteessa jossa talous on kuitenkin ollut hyvin vahva ja sen tuloksena kykyä perusturvan parantamiseen on edelleen olemassa

me emme tällä kannalla ole

nythän se korotus joka hallituksen ohjelmassa silloin alkuunsa heti oli on mennyt näihin koviin ruuan hinnan korotuksiin ja asumisen hinnan korotuksiin

arvoisa puhemies

minä olen tänään kuunnellut pääministeri vanhasen ja elinkeinoministeri pekkarisen kiihkeää agitaatiota ydinvoiman rajun lisäämisen puolesta

muistan näet hyvin ajan jolloin sekä kansanedustaja vanhasen että kansanedustaja pekkarisen ydinvoimakannat olivat kovin toisenlaiset

monet nykyiset suuret plussat olivat miinuksia aikaisemmin

tietenkin sitä toivoisi että aatteet olisivat syviä ja mietittyjä mutta tämmöistä se taitaa tämä nykypolitiikka olla

tämä ison riskin mahdollisuuskin on läsnä aina kun ydinvoimasta puhutaan ja kun sitä käytetään ja kysymys on myöskin jo uraanilouhoksista

oli järkyttävää sillä ne kaksi kaupunkia jotka siellä tuhoutuivat olivat täysin aavemaisia tänään täysin aavemaisia tänään

onin johtaman fennovoiman ydinvoimalaa hyvin lähelle isoa asutusta sijoittamassa jos se tuonne simoon tulee sillä sen ydinvoimalan paikka olisi simon kunnan ja kemin rajalla

kaiken lisäksihän lappi on vielä matkailualue että jos siellä sattuu ydinvoimalassa jotakin meillä tuhoutuu semmoinen matkailuimago jota on vaivalla ja kovalla työllä ja paljolla rahalla myös rakennettu

lapissakin on vaihtoehto parempi vaihtoehto

siihen pitäisi nyt satsata bioenergian lisääminen sopii myös tähän lapin luontokuvaan ja imagoon mutta sille tielle ei nyt koko maan osalta ainakaan olla lähdössä eikä ilmeisesti lapissakaan päästä siihen mihin voitaisiin päästä

kemissä on metsä botnialla iso hanke jossa jos se toteutuu tuotetaan biodieseliä useiden satojen miljoonien eurojen hanke mutta tässäkin pitää valtion tulla mukaan ja vastaan ja auttamaan sitä toteutusta isoilla rahoilla varmaankin ennen kuin se toteutuu

näistä minusta löytyisi lappilainen ja suomalainen vaihtoehto sitten laajemminkin tämmöisistä hankkeista mutta niissä pitää olla todellisuudessakin sitten eikä vaan vaalien aluspuheissa sitä valtion isoa tukea

muuten tämä uusiutuvan energian läpimurto jää toteutumatta ja ydinvoima jää ainoaksi muistomerkiksi energiaministeri pekkarisen

tässä teidän puheenvuorossanne oli hyvin paljon realismia mutta tässä jää pakosta kysymään sitä kun pitäisi tehdä kaikkea sellaista mikä sitten siellä työelämässä kaiken muuttaisi että ei kenelläkään teistä eikä oikein oppositiollakaan ole yhtään esitystä siitä mitä niiden työnantajien kanssa tehdään kun ne koventavat otettaan

pitää tulla pikavoittoa nopeammin ja nopeammin pitää tulla tuottoja lisää

pitää saada työelämä muuttumaan mutta kenelläkään ei ole enää tässä markkinakapitalismissa mitään keinoa vaikuttaa niihin ratkaiseviin tekijöihin eli työnantajiin

ei edes valtioyhtiöihin pystytä enää vähän vähää vaikuttamaan ne tekevät ihan mitä tekevät ja sitten turvaverkot vedetään alta pois

hätäkeskusten vähentäminen viidestätoista kuuteen tuottaa kaksi vakavaa ongelmaa

se on minun mielestäni mahdoton hoitaa pätevästi yhdestä pisteestä

nyt ainakin tiedot ovat sellaiset että se ammattitaitoinen väki joka nyt on siellä paikallisissa hätäkeskuksissa ei ole halukas siirtymään

voi tulla todella vakava tilanne ja sitä ei pitää saada aikaan

tässä on yleinen keskittäminen käynnissä ja se ei ole oikea suuntaus varsinkaan kun on näin perimmäisestä asiasta kysymys kuin hätäkeskuksista

me esitimme lain ensimmäisessä käsittelyssä että maassa olisi viisitoista hätäkeskusta jatkossakin

mustajärven tekemää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies

punainen kala uimassa sinisenä virtaavassa väylässä vihreiden rantojen keskellä tämä visio on yhdistänyt lapissa hyvin laajasti väkeä yli poliittisten rajojen

hyvä se on että näitä indeksisidonnaisuuksia sentään tulee mutta onhan tämä suuri riemu keskustan porukassakin tähän tarkasteluun nyt melkoista riemua noin sitaateissa kun kaikki tietävät että perusturva on heikko ja on jäänyt koko ajan jälkeen ansiosidonnaisista etuuksista ja reaalipalkoista

puolustamista on tarvittukin koska luonnonlohikannat ovat olleet suorastaan uhanalaisia ja ovat sitä jälleen koska kalastusta aiotaan aikaistaa edelleen ja päätösvaltaa siirtää pois alueelta

alueellistamisesta meillä puhutaan mutta tässäkin tapauksessa päätösvaltaa siirretään paikallisilta helsinkiin ja tukholmaan

tässä tulee semmoinen pysyvä sata komitea joka aina silloin tällöin toteaa että näinkin voisi tehdä mutta kun ei ole rahaa niin ei tehdä

tämä huolettaa paikallisia ihmisiä hyvin vahvasti kuten kansanedustajille tulleista viesteistäkin on voitu havaita

poliittinen tahto sen ratkaisee nämä tarkastelut ovat vaan semmoisia joilla pelataan aikaa mutta indeksisidonnaisuudet ovat oikea asia

esimerkiksi kansalaiset antti sorro kalervo aska paavo enbuska kari kannala esa kaulanen ja seppo frantti kirjoittivat kansanedustajille kirjeen jossa he totesivat seuraavasti

lohta viedään

suuri menetys on kun kaikkien kuntien vastustuksesta huolimatta alueen omaa päätäntävaltaa supistetaan lopettamalla rajajokikomission päätösvalta

tornionlaakson neuvostoa lainaten rajajokisopimus supistaa päätösvaltaisen ja paikalliseksi perustetun väestön ja elinkeinoelämän parissa tunnetun ja arvostetun hyvin toimivan viranomaisen lausunnonantajaksi asioissa jotka suoraan koskettavat rajan asukkaiden arkipäivää ja elinkeinoelämän kehittämisedellytyksiä

tästä samasta asiasta hälyttää eduskuntaa myöskin kukkolankosken osakaskunnan vetäjä kalervo liisanantti joka toteaa niin ikään kansanedustajalle saattamassaan kirjeessä ja myös lehtikirjoituksessaan seuraavasti

ajattelemme vastuullisesti

vaikka rajoituksia ollaan vähentämässä kaikilta kalastajaryhmiltä tasapuolisuusperiaatteen mukaan uudesta lakitekstistä näkyy valmistelutyössä mukana olleiden oma etu

merikalastus on yliedustettuna jopa valmistelutyön virkamiehistössä mutta koskikalastuksen edunvalvojia ei ole ketään

päätösvallan siirtymisen lisäksi pohjoista väkeä huolettaa se että uudessa sopimuksessa lohen pyynti etenkin ruotsin puoleisella tornionjoen suulla lisääntyy rajusti jo heti kevätkesästä

se kalastus on tukkimassa lohilta pääsyn jokeen ja kuitenkin vaan joessa lohi lisääntyy kutupaikalleen päästyään

on täysin ekologisenkin kehityksen vastaista että lohet pyydetään enenevästi merellä eivätkä ne pääse sinne missä ne voivat lisääntyä

pidän täysin takaperoisena tällaista kehitystä

kun kaiken lisäksi on vielä tekeillä eun toinen lohenpelastusohjelma joka piakkoin tullaan esittelemään en pidä mitenkään perusteltuna että nyt päätetään täällä miten tullaan pitkään toimimaan kun ne toiset linjat ollaan vetämässä juuri sillä areenalla jolla lohen osalta ne on oikeasti syytäkin vetää eli euroopan tasoisina koska yhteinen kalahan se on kun se ui monilla merillä

siksi me pohjoisessa olemme nyt sitä mieltä hyvin laajasti ainakin että tätä ei pidä eduskunnan hyväksyä vaan hylätä pitää tämä ehdotus

arvoisa puhemies

näistä tarkasteluista ja tiedosta ja tiedon puutteesta

tämä tarkasteluideahan johtaa siihen että odotellaan aina neljä vuotta mikähän se seuraava tarkastelun tulos on eikä tarvitse tehdä mitään kun voi aina vedota siihen

sehän oli sata komiteankin rooli ihan varmaan suunniteltu alusta lähtien että pyöritellään niin että vaalit tulevat ja se asia oli sillä kuitattu

arvoisa puhemies

koska esitämme vasemmistoliiton vastalauseessa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä että suomen nato jäsenyys aiheuttaisi kielteisiä seurauksia suomen ja venäjän suhteissa haluan tätä asiaa hyvin lyhyesti nyt vielä uudestaan käydä läpi etenkin kun tässä oli näitä puheita änkyrämäisyydestä

ja kun sitä suomen etua katsotaan niin kyllä silloin pitää ottaa huomioon myös naapureiden reaktiot ja tuntemukset niihin toimiin joita me teemme

tämän suuntaisesti minun käsittääkseni paasikivi ja kekkonen kysymyksen asettivat ja pidän näitten suurmiesten syvällistä ajattelua kyllä edelleen suuressa arvossa

kun katsotaan mikä se venäjän huoli on niin sehän on jo maan historiasta kumpuava pelko siitä että venäjä eristetään

teemme mitä hyvänsä niin meidän pitää yrittää nähdä miten venäläiset sen kokevat ja se on fakta sitten omalla tavallaan

se pitää ainakin tietää mikä se heidän näkemyksensä on ennen kuin päätöksiä tehdään ja minä näen että meillä ei ole mitään syytä lähteä sellaisiin ratkaisuihin muutenkaan en ole naton kannalla mutta ottaen huomioon tämän venäjä kysymyksen joista saattaisi seurata suuriakin ja pahoja säröjä venäjä suhteeseemme

päinvastoin minusta suomen pitää varjella asemaansa jossa sillä on mahdollisuus toimia aivan nyt erityisesti venäjän ja euroopan unionin integraation syventäjänä

yrityksiä on ollut ja vahvaa pyrkimystä parantaa tilannetta mutta kyllä siinä on vielä kyntämätöntä maata olemassa

eli en ottaisi mitään riskiä että meillä tämmöinen nykyinen hyvä asema tältäkin osin menee ja että saattaisimme joutua tosi vaikeaan paikkaan naapurimaamme kanssa jos natoon suuntautuisimme koska naapurin ajatukset ovat meille aina tärkeitä

kuka tahansa kun ajattelee naapuria ja sitä miten me itse suhtautuisimme naapurien toimiin miettii tämmöisiä asioita

niin kuin me toteamme tuossa vastalauseessammekin suomen puolustamisen ainoa uskottava malli on yleinen asevelvollisuus ja sille pohjalle rakentuva aluepuolustus

kaikki muut mallit johtavat aina siihen samaan nelikirjaimiseen sotilaalliseen järjestöön koska ei tämmöistä näin harvaanasuttua isoa maata voida millään palkka armeijalla puolustaa

se luo tiettyä tasa arvoisuutta tähän maahan kun mitä erilaisimpien sosiaalisten taustojen nuoret miehet ja nykyään myös monet naiset tapaavat toisia elävät yhdessä ja saavat yhteisen kokemuksen

tätä en olisi koskaan suomesta pois viemässä mutta toisenlaisiakin mielipiteitä joitakuita sellaisia toisia ajatuksia on meidänkin ryhmässä

työmarkkinatuki on kerta kaikkiaan pahasti jäänyt jälkeen reaalisesta palkkakehityksestä osinkotulojen ja pääomatulojen kehityksestä puhumattakaan

arvoisa puhemies

presidentin vallan leikkaamisesta käydään suomessa laajaa keskustelua ja siksi ajattelin että täällä eduskunnassakin sitä keskustelua olisi syytä käydä

siinä piirisihteeri oudosteli sovhoosissa rakennettua hyvin omaperäistä pellolla silti hyvin toimivaa traktoriin rakenneltua niittokonetta

tietenkin on vain hyvä että yhden sijasta meillä on kaksi pohtijaa eu huippukokouksissa äkkinäisten tilanteiden varalta

käytännössä se toimii hyvin mutta siitä huolimatta jotkut haluavat tehdä presidentistä pelkän koristehenkilön